dem

arvoisa puhemies

monet asiantuntijat ovat arvostelleet myös oecd hallituksen politiikan painottuneen aivan liikaa veroelvytykseen mikä on osoittautunut tehottomaksi

arvoisa puhemies

sehän on hyvä paikka laajentaa sivistystä kypsyä kasvaa kehittyä

minusta ministeri thors nyt olisi harkittava vielä sitä että vetäisitte tämän esityksen pois

pitää olla tarjolla koulutusta

haluan huolehtia siitä että se millä kaivostoiminnan edellytyksiä voidaan vahvistaa koulutuksellisin toimenpitein tehdään

pidän tosi röyhkeänä sitä että päivän kahden seminaarin jälkeen tehdään niin merkittäviä eläkepoliittisia ratkaisuja ja historiallisesti ohitetaan kolmikantaneuvottelut

siinä yhteydessä on tarkoitus korjata parantaa myöskin sitä nykyistä rahoitus ja maksujärjestelmää ja ottaa siihen mukaan sellaisia elementtejä jotka erityisesti parantavat opetuksen laatua

vastasin lahdessa tiistaina järjestetyssä tilaisuudessa kysymykseen joka koski sitä mitä hallitus aikoo tehdä jotta opiskelijat valmistuisivat nopeammin

ne on jo nyt käynnistetty esimerkiksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen jaon suhteen ja kohdentamalla niitä opiskelupaikkoja nimenomaan kaivosteollisuuden tarpeisiin

niinpä joka viides nuori on ilman työtä ja työvoimapolitiikan toimien osalta suomi on euroopassa jumbosijoilla

tästä esityksestä joka nyt on lausunnoilla me odotamme lapin koulutuksen järjestäjiltä ylläpitäjiltä heidän omia näkemyksiään ja sitä että ottavat kantaa näihin mitoituksiin

lopuksi ruokaostosten ja muiden peruselintarvikkeiden siirtyminen suuriin kauppakeskuksiin ja suuriin automarketteihin on uhka lähikaupoille

hallitus on epäonnistunut vakavalla tavalla köyhyyden vähentämisessä

hallituksen arvovalinta juuri peruskoulun ryhmäkokoasiassa on anteeksiantamaton siitä ei ole mitään hyvää sanottavissa

ehkä sivumennen sanoen sanon vielä sen edustaja puumala kuuntelee nyt tarkasti että olen lähimmän kuuden viikon aikana tekemässä kaksi matkaa suomen lappiin osin myöskin niistä syistä että haluan henkilökohtaisesti käydä katsomassa sen lapin tilanteen

myönteiset isyys ja äitiyspäivärahojen korotukset eivät muuta sitä tosiasiaa että lähtötilanteessa suomen historian rikkain hallitus jätti tekemättä työmarkkinatuen ja perusturvan tasokorotukset

silloin totesin että on tärkeää että opiskelijat voivat olla töissä he oppivat sieltä mutta että tärkeää olisi että erityisesti opintojen loppuvaiheessa voisivat tehdä sen tyyppistä työtä hankkia kokemusta joka palvelee heidän opintojaan ja myöhempää sijoittumista työelämään

minulle on henkilökohtaisesti täysin selvää se mitkä näkymät kaivosteollisuuden matkailun osalta lapissa ovat

pidän tätä erittäin tärkeänä ja arvokkaana askeleena oppisopimuskoulutuksen laajentamiseen

pari vuotta sitten yhteiskuntapolitiikka lehden pääkirjoituksessa kätkeytyvä hyvinvointivaltio tohtori julkunen listaa suuren joukon käytännön toimia joilla tähän suuntaan on edetty

ja aivan niin kuin tapahtui ammattikorkeakoulu kemi tornion kohdalla niitä aloituspaikkoja lisättiin tämän kuulemisen aikana

lapsi ja yksinhuoltajaperheiden köyhyys on lisääntynyt aivan kuten kokoomuksen ja rkpn taustavaikuttaja wahlroos onkin toivonut

lukuisat asiantuntijatahot muun muassa insinööriliitto oaj suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto sakki ovat lähestyneet eduskuntaryhmiä koskien ammatillisen koulutuksen leikkauksia

myöskin itse suhtaudun lappiin erittäin arvokkaalla asenteella ja tämä on erityisen tärkeää myöskin sen takia etten usko että tämä meidän hallitus haluaa kun lappi on iso alue asettaa kohtuuttomia matkaetäisyyksiä lappilaisille nuorille koulutuksen saavutettavuuden ja tavoitettavuuden suhteen

siinä yhteydessä myöskin totesin että tästä voisi myöskin avautua paljon työpaikkoja työttömille tai vastaaville

ulkoistaminen kilpailuttaminen tilaajatuottaja malli palveluseteli matalapalkkatuki valtion henkilöstön vähentämispäätös

sata komitean jäsenen heikki hiilamon mukaan perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylimpien tuloluokkien veroprosenttien alentamista voitaisiin jatkaa

olen todennut jo aiemmin julkisuuteen sen että tätä säästöä ei tulla tekemään poistamalla mekaanisesti niin sanottu pienten lukioitten lisä

on merkittävä asia että tässä salissa kaksi keskustan kansanedustajaa haluaa irtaantua tästä kokoomuksen seteliyhteiskunnasta

uskon että tämä vastaa myöskin elinkeinoelämän näkemyksiä ja vastaa myöskin koko hallituksen näkemystä siitä miten tulisi opintoaikoja lyhentää

aloitan vakavasti

eduskuntaryhmässämme käytiin syvällinen keskustelu siitä että eduskunnan keskustelukulttuuriin on tullut sellaista ei puhuta totta

minä luulen että meistä ei kukaan pohjimmiltaan halua asua sellaisessa yhteiskunnassa joka terveys ja sosiaalipalvelujen kohdalta suosii jo valmiiksi hyvätuloisia

hallitus tietää sen että on tärkeää että meillä on suomessa lukioverkko joka nuorten kannalta on sellainen että matkat ja etäisyydet eivät muodostu kohtuuttomiksi

arvoisa puhemies

sen takia tämä hallituksen esitys ei ole loppuun saakka harkittu ja toivon että sitä voidaan yhteisvoimin valiokunnissa ja täällä eduskunnassa olennaisesti muuttaa

tässä puolisen vuotta sitten kun käsittelimme ministeriössä juuri näitä ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja nimenomaan tein ja teimme korjauksia alustavaan esitykseen juuri näistä työllisyyslähtökohdista

tästä tulen myöskin opetusministerinä pitämään kiinni

arvoisa puhemies

huomenna selviää se saadaanko työmarkkinajärjestöt yhdessä tämän hallituksen peräämän kokonaisratkaisun taakse

tämän vakavan tapauksen tiimoilta en nyt mielelläni tekisi yhteyttä siihen keskusteluun jota on käyty ja käydään yleensä koulurauhasta koulun kurinpito ongelmista

tämä ei vie tasa arvoa ja yhteiskunnallista edistystä ja kehitystä eteenpäin vaan takaisin luokkayhteiskuntaan aivan niin kuin ed

hallitus on vakavalla tavalla heikentänyt kuntapalveluja ja jakanut suomalaisia kahteen leiriin

me edellytämme että ministeri puhuu täällä totta myöskin kansanedustajat puhuvat totta

mitä tulee lukukausimaksuihin niin iso riski on se että mitä isompi kokoomus on sitä isompi riski on se että maahan tulee ennemmin tai myöhemmin lukukausimaksut

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän ammatillisten oppilaitosten tilanteeseen niin meiltä tosiaan on lähdössä nyt lähiviikkoina koulutuksen järjestäjille ehdotus aloituspaikkojen määräksi ja heiltä tulee ministeriöön palaute tähän ehdotukseen ja sitten kevättalvella itse asiassa päätämme näiden aloituspaikkojen kohdentumisen oppilaitoskohtaisesti ylläpitäjille

niin kuin olen julkisuudessa sanonut tarkoitukseni on puuttua myöskin näihin asioihin ja nyt syyskuussa kun meillä on sivistyspoliittisen ministerivaliokunnan kokous tuon sinne jo tiettyjä näkemyksiäni siitä

meillä on viimeisen neljän vuoden aikana poistunut noin kymmenkunta lukiota joten meillä on verrattain tiheä lukioverkko

kyllä huomaa että edustaja skinnari on edelleen virkeä ja terävä

nato edustustossa lontoossa kun risto tillikainen on liikkeellä josta mustosen mukaan jo arvoisa puhemies

opetus ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla myöskin hallitusohjelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen valintajärjestelmän uudistaminen ja tämä on osa myöskin tätä koulutustakuuta

se on tärkeää ja arvokasta mutta sitä ei olla sillä tavalla keventämässä tai lopettamassa joka olisi vastuutonta sivistyspolitiikkaa

näin laajamittaiset leikkaukset tulevat väistämättä näkymään ammatillisen koulutuksen laadussa ja näin myös nuorten ammattitaidossa

pyysin puheenvuoron edustaja rossin puheenvuoron jälkeen joka lähti rehvakkaasti liikkeelle käsien pesusta

arvoisa puhemies

tämä eilen julkistettu koulutuksen arviointineuvoston tuore tutkimustulos vahvistaa itse asiassa niitä näkemyksiä joita on kirjattu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan miten meidän suomalaista lukiokoulutustamme tulisi kehittää

pitäisin yhteiskunnan vakaan talouskehityksen kannalta tosi tärkeänä että huomenna olisi hyvä päivä

kun nyt olemme arvioineet tulevaa rakennerahastokautta niin totta kai meillä on paljon tahtoa saada erilaisiin kansallisiin koulutuksellisiin kehittämishankkeisiin näitä rahoja ja itse ajattelen myöskin näin niin kuin edustaja filatovkin että kyllä tämä koulutuksen keskeyttämisestä tavallaan pois pääseminen siitä vienon on yks tarpeen myös pirkkalan

muistutan edustaja rossin ja muidenkin mieleen sen että sosialidemokraateilla on tämän lapsilisäasian kohdalta todella puhdas omatunto

kysyn työministeri ihalaiselta jonka tiedän tehneen myöskin taustalla työtä että saadaan aikaiseksi tällainen kokonaisratkaisu joka olisi isänmaalle hyväksi

jo nyt on olemassa käytäntö erilaisilla valintapistejärjestelmillä tukea ja edesauttaa koulutukseen pääsemistä

edellinen hallitus valmisteli rakenteellista kehittämistä koko toiselle asteelle

sen sijaan tämän vakavan tapauksen tiimoilta sanoisin sen jos puhemies sallii vielä sen verran ehkä ajan ylitystä että opettajan tulee välittömästi jos hän havaitsee väkivaltaa tai lapsen hyvinvointiin liittyviä ongelmia tehdä lastensuojeluun liittyvä ilmoitus

suomi tarvitsee uutta kasvupolitiikkaa ja aidon yhteisvastuun

meidän eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen kun kehysratkaisua käsiteltiin myöskin meidän kannanotossamme ilmoitettiin että me haluamme nimenomaan tähän lapsilisäkysymykseen palata kun saamme sen erilaiset kokonaisvaikutukset ja arviot tehtyä

miltä se nyt työministeri näyttää kun tunnit kuluvat voimmeko huomenna yhdessä vaikka vähän juhlistaa tätä hyvää tulosta

minulla ei ole nyt eikä hallitusohjelmassa ole sovittu mitään visiota siitä mikä on se ammattikorkeakoulujen oikea määrä tulevaisuudessa mutta hallitusohjelmassa on lähdetty siitä että jokaisessa maakunnassa on yliopisto tai ammattikorkeakoulu niin sanottu korkea asteen koulutus on tarjolla ja tästä tietysti pidän ja pidämme kiinni

professori kari uusikylä kiteyttää evalle tekemässään hyvä työ paha työ raportissa hyvän työn edellytykset kolmeen pääkohtaan

se nosti muun muassa esille vahvasti opinto ohjauksen aseman ja merkityksen koska merkittävä osa lukiolaisista ei saa riittävästi tietoa siitä mikä olisi tarkoituksenmukainen jatkokoulutuslinja heille

sellaisia ovat muun muassa yleinen koulumenestys painotetut arvosanat vailla tutkinto ja koulutuspaikkaa olevat ja itse asiassa tällä järjestelmällä me uskallamme luvata että jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle tai ilman tutkintoa olevalle taataan koulutuspaikka peruskoulun jälkeen

työ on tehtävä mahdollisimman hyvin siihen tulee sitoutua ja kaiken aikaa on muistettava eettiset seikat

säästöt jotka edellisen hallituksen toimesta olisivat kohdistuneet koko toisen asteen koulutukseen kohdistuvat nyt pelkästään ammatilliseen koulutukseen

näin myöskin tapahtui

toinen iso merkittävä asia joka nousi esille oli se että meidän lukiomme tunnistaa ja tuntee työelämäkehityksen aika kehnolla tavalla niin että itse asiassa sitä mitä tapahtuu työelämässä ammateissa yrittäjyyden ja muun kohdalta sitä tulisi myöskin lukion päivittäisessä työssä ja opiskelussa vahvistaa ja sitten heidän johtopäätöksensä oli minusta oikea

aivan niin kuin täällä pääministerin sijainen totesi tässä pitää olla nollatoleranssi ja tähän pitää käydä välittömästi kiinni

se on arvokas yhteiskunnallinen ja moraalinen kannanotto jotta jokainen nuori löytää peruskoulun jälkeen paikkansa

mutta aivan niin kuin edustaja rajamäki sanoi meidän alkuperäinen esityksemme oli se että nostetaan lapsilisiä pannaan ne verolle jolloin pieni ja keskituloiset hyötyvät siitä

arvoisa puhemies

jos koulutusleikkauksissa ei olisi jo tarpeeksi on hallitus ohjelmassaan päättänyt kurittaa myös heitä jotka haluavat omaa osaamistaan kohottaa

me koko ajan saamme ihmisiltä palautetta että ei suomessa kova hätä ole kun suurituloisille voidaan maksaa vieläkin lapsilisät joita he eivät oikeasti tarvitse

tämä ei ole yksin opinto ohjaajien opinto ohjauksen asia vaan itse asiassa sen lukion toimintakulttuurin ja kaikkien opettajien pitäisi vahvistaa tätä puolta

erityinen paino tulee asettaa sellaiseen tuotantoon ja teollisuuden jalostusarvon nostamiseen joka luo työpaikkoja ja tähtää ympäristön kannalta myönteiseen kasvuun

arvoisa puhemies

tämä yhteiskuntatakuu jonka osana on nuorten koulutustakuu on koko hallituksen yhteinen hanke ja me olemme erittäin vahvasti kaikki sitoutuneet siihen

ensimmäisen kiitoksen jaan valtiontalouden tarkastusvirastolle

tämän päälle on vielä keksitty että opintotuen indeksisidonnaisuus lakkautetaan ei edes väliaikaisesti kuten suurituloisten verotuksen korotukset vaan aivan kokonaan

varmaan monia muitakin kansanedustajia on heidän toimeksiannostaan haastateltu

suomi tarvitsee uutta työtä ja vahvaa vientiteollisuutta

siinä ollaan ihan politiikan ja yhteiskuntapolitiikan ydinkysymyksissä kun haluamme turvata nuorille koulutuksen ammatillisen tutkinnon ja osaamisen

arvoisa puhemies

tarkastusvirasto suorittaa oman toimintansa ulkoista arviointia

laadukas ja pitkäjänteisesti rahoitettu perustutkimus muodostaa pohjan onnistuneelle innovaatiopolitiikalle

miten heidän tehtävänsä arvioidaan ja miten sen nähdään onnistuneen

vahvempi ostovoima ja sen tasaisempi jakautuminen on paitsi oikeudenmukaista myös tehokasta talouspolitiikkaa sen kasvattaessa kotimarkkinoita ja parantaessa työllisyyttä

kaikki tutkimukset kuitenkin osoittavat sen miten tärkeää varhaiskasvatus on lapsille

tässä yhteydessä haluan myöskin todeta sen että valtiontalouden tarkastusvirasto palvelee kansanedustajia hyvin ja tavallaan tästä näkökulmasta jonka edustaja heinäluoma otti esille on raporteissa tietysti puutteensa jotka johtuvat taas muista syistä

itse yhdessä ministeri ihalaisen risikon arhinmäen kanssa olen käynyt kentän ihmisten kanssa keskusteluja maakuntakierroksilla ja se mikä on ollut parasta on se että yritykset elinkeinoelämä ovat myöskin sitoutuneet tähän

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten äsken sanoin tämä ammattikorkeakoulujen määrä on se mikä se tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

valiokunnassa kuulimme muun muassa lausunnon ruotsista joka nyt ei ole hirveän hyvin näissä pisa tutkimuksissa menestynyt että sieltä on löydetty selkeä tutkimustulos siitä että ne lapset jotka ovat osallistuneet varhaiskasvatukseen ovat menestyneet myöskin ruotsissa pisa tutkimuksissa selvästi paremmin

nostetaan nyt ihan oikeasti kissa pöydälle

nuorisotyöttömyyden kasvu ja nuorten syrjäytyminen huolestuttavat edelleen

ihmisten välisiä eroja toimeentulossa tuleekin tasoittaa

sen sijaan on varmaan todennäköistä se että monilla ammattikorkeakouluilla on toimipisteitä joiden vetovoima on heikko

kiitos tällaisesta uusrehellisyydestä

kyllä on menossa isoja ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyviä uudis tamishankkeita

joo minä olen tosiaan siitä iloinen ja onnellinen opetusministeri että kävimme kiinni näihin koulujen työrauhaongelmiin reilu vuosi sitten ja käynnistin virkamiesvalmistelun ja nyt tilanne on se että tämä noin kymmenen konkreettista lainmuutosesitystä sisällään pitävä lakipaketti joka siis parantaa koulujen työrauhaa ja antaa opettajille uusia työkaluja ja jossa on vahva kasvatuksellinen elementti sai tänään sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa erittäin myönteisen kannanoton

viime viikolla työmarkkinajärjestöt jättivät meille esityksen muun muassa heidän näkemyksistään miten oppisopimuskoulutusta osana tätä yhteiskuntatakuuta tulee kehittää ja tarkoitus on toimia juuri sillä tavalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kuin he ovat esittäneet

se ei aina kerro siitä että se koulutuksen laatu olisi välttämättä heikko vaan meillä näitä toimipisteitä on varmaan yksinkertaisesti liian paljon

on harmi että täällä on tämänkin verran vähän nyt edustajia paikalla kun edustaja heinäluoma erinomaisen arvokkaalla ja syvällisellä tavalla tarkasteli viennin merkitystä koko yhteiskunnan ja talouden elpymisen kannalta

niin kuin kaikki tiedämme liikumme äärimmäisen herkkien kysymysten parissa silloin jos ja kun esimerkiksi opettaja havaitsee tällaista väkivaltaa tai lapsen äärimmäistä tai ylipäätänsä henkistä pahoinvointia